yhtä lailla istuva hallitus on nostanut sen yhdeksi kansantalouden kannalta merkittävimmäksi hankkeeksi siinä mielessä että turhan byrokratian purkaminen toimintojen keskittäminen ja virtaviivaistaminen on se keino millä voidaan lähipalvelut turvata

nyt tässä yhteydessä kuitenkin kysyn kuntauudistuksen ja kuntalain kokonaisuudistuksen yhteistä kytköä ja lähinnä siltä osin mikä liittyy talouteen

arvoisa puhemies

huovinen valiokunnan puheenjohtaja totesi niin tätä varsin laajasti käsiteltiin ja hissiproblematiikka oli meillä yhteinen ei huoli mutta haaste sen takia että vanhoihin taloihin hissejä olisi syytä saada lisää

mutta toisaalta ottaisin toisen tulokulman ja tämä on osoitus siitä että en nyt sanoisi niin että päätökset tehdään sen takia että ne voidaan muuttaa vaan sen takia että niitä voidaan tarvittaessa parantaa

kyllä tämä on osoitus siitä että niinkin tuore ja erittäin laaja lakikokonaisuus mikä asunto osakeyhtiölaki oli että jos ei siellä nyt jotain pientä yksityiskohtaa sitten voisi muuttaa jos siihen ilmenee tarvetta joka edelleen edesauttaa sitä päämäärää hissien määrän lisäämiseksi niin kaikki tämmöiset lakiehdotukset ovat tervetulleita

arvoisa herra puhemies

samalla päättyi yksi aikakausi

nokian tilanne osoittaa konkreettisella tavalla kuinka nopeasti suhdanteet voivat muuttua

maailman talousmyrskyt puhaltavat suomessa poikkeuksellisen kovaa perustuuhan merkittävä osa hyvinvoinnistamme menestyviin vientiyrityksiin

kuten aikaisemminkin olemme valitettavasti joutuneet huomaamaan koskettavat laajat irtisanomiset niin työntekijöitä ja heidän perheitään kuin myös kokonaisia kaupunkeja ja kuntia ja yhteisöjä

yhteiskunnan rakenteita on uudistettava nyt jotta voimme varmistaa tärkeimmän

laadukkaat palvelut kaikille suomalaisille asuinpaikasta riippumatta

arvoisa puhemies

kun vielä kuun lopulla määritellään vahvan peruskunnan kriteerit ja sote uudistus etenee suomalainen kuntakenttä voi ryhtyä työhön kestävämmän kuntarakenteen ja alueellisesti eheiden ratkaisujen löytämiseksi

kuntauudistus ja sen keskiössä oleva kuntarakennelaki ovat kuluvan hallituskauden tärkeimpiä ja merkittävimpiä kokonaisuuksia

tarve uudistuksille ja uudenlaiselle ajattelulle on täysin kiistaton

pelkän lakisääteisistä tehtävistä selviytymisen sijaan kuntien pitäisi pohtia millaiset ratkaisut takaavat parhaan mahdollisen lopputuloksen maassa jossa väestö ikääntyy vauhdilla

jo nyt suomessa on kuntia jotka eivät heikon taloustilanteensa vuoksi kelpaa liitoskumppaneiksi naapureilleen

kokoomus näkee kunnat suomalaisen paikallishallinnon ja palveluiden järjestämisen perustana

uudet kunnat eivät synny ainoastaan rajapyykkejä siirtelemällä kunta ja palvelurakenneuudistus velvoittaa päättäjät ajattelemaan ennakkoluulottomasti parhaita ratkaisuja

me siis tarvitsemme kuntauudistuksen

toimintatavat ja palveluiden järjestäminen tulee huomisen suomessa pohtia uudelleen

samalla yhdyskuntarakenteita selkeytetään

tällä hetkellä tänä vuonna on vain sata vuokra asuntoa valmistunut

tehokkuuden ja tuottavuuden parantaminen ei ole synonyymi irtisanomisille vaan töiden järjestämiselle nykyistä järkevämmin ja vähemmällä hallinnolla

iso ongelma saattaa muodostua siitä että eläköityminen koskettaa nopeiten aloja joissa eniten tarvitaan ihmistä kuten kouluissa sairaaloissa ja vanhusten palvelutaloissa

julkisen sektorin on viimeistään nyt otettava mallia suomalaisista yrityksistä

ne joutuvat päivittäin panostamaan hyvään palveluun ja tehokkaasti tuotettujen laadukkaiden palvelujen kehittämiseen

uusissa kunnissa huomiota on kiinnitettävä elinkeinopolitiikan ja ostamisen osaamisen kehittämiseen

arvoisa puhemies

me kokoomuslaiset olemme moneen otteeseen ihmetelleet mikä siinä selvittämisessä on niin pelottavaa

kun tulevaisuudessa talouskasvun ennakoidaan syntyvän palvelumarkkinoilla voivat kunnat tukea paikallisten markkinoiden ja sitä kautta työpaikkojen syntyä omien päätöstensä kautta

helsingin seudulla kuntalaiset vaakunasta välittämättä kärsivät korkeista asumiskustannuksista jotka jo nyt haittaavat myös työvoiman saantia

kannustamme hallitusta ja kuntia eteenpäin tärkeässä tulevaisuustyössä

ei selvittämisessä ole mitään pahaa

mustajärvi eilen salissa otti esille liittyen siihen milloin tietty asia raukeaa kun vedottiin siihen että asia raukeaa siinä vaiheessa kun luvanhaltija kuolee todettakoon niin kuin ilmeisesti ed

arvoisa puhemies

kehysriihessä päätettiin kunta ja palvelurakenneuudistuksen askelmerkeistä

hetkinen nyt kukahan se ed

tiusanen taisi kysyä

yhdistymisavustuksilla ja muilla muutostuilla sekä valtionosuusmenetysten kompensaatioilla

myös kuntien kohtuuttomuuksiin paisuneet tehtävät arvioidaan

arvoisa puhemies

kokoomus luottaa vahvoihin suomalaisiin peruskuntiin joissa kunta on palveluiden järjestäjä ja joissa valta ja vastuu ovat kuntalaisilla ja kuntalaisten valitsemilla päättäjillä

yksi kansalaisten perusoikeuksista on mahdollisuus valittaa erilaisista päätöksistä muun muassa eri toimielimien päätöksistä

nyt on kuitenkin tilanne niin että kun kuntalaisilla on mahdollisuus valittaa maakuntakaavasta yleiskaavasta asemakaavasta ja vielä viime kädessä vaikka rakennusluvasta ja kun nyt tiedetään se että esimerkiksi pääkaupunkiseudulla yksi keskeinen syy asuntotuotannon vähäiseen määrään on vahvojen kaavojen lukumäärä niin tällä hetkellä kaavoista merkittävä osa on kuitenkin valituksen alaisena prosesseissa ja kestää vuosia ennen kuin ne sitten tulevat käyttöön

onko harkinnassa kaavoituksiin tai rakennuslupiin liittyvä rajoittaminen siltä osin kuin se toistuu samassa asiassa useampaan kertaan

arvoisa herra puhemies

me elämme sellaisen lain kanssa kuin silloisen ministeri rajamäen aikana oli aikaansaatu

zyskowicz totesi muiden pohjoismaiden kanssa samalle tasolle että se ei saa erota siitä vaan pitää rinnastaa pohjoismaista käytäntöä ja tässä tapauksessa sitä työtä ollaan tekemässä ministeri thorsin johdolla hyvässä hengessä

edellisellä eduskuntakaudella aivan kauden lopussa hyväksyttiin tietohallintolakiin muutos jossa tämä kunnallinen autonomia murrettiin perustuslakivaliokunnan mahdollistamana elikkä valtio pystyy ohjaamaan kuntia selkeämmin selkeyttämään omia tietohallintojärjestelmiään

pitäisikö valtion oikeasti käyttää sen lain suomaa valtaa

on laajalti hyväksytty se tosiasia että rakenteellisia muutoksia tarvitaan jotta kunnat voivat tarjota palveluita kuntalaisille laadukkaasti ja tasapuolisesti koko maassa

kokoomuksen mielestä kuntaliitosten toinen aalto on aivan välttämätön

sen tekee ihmisten tarpeista lähtien tuotetut toimivat palvelut

painotuksen tulee kuntarakenteiden uudistamisen ohella olla toistaiseksi vähälle huomiolle jääneessä palveluprosessien ja palvelujen sisällön kehittämisessä

tuossa ed

mutta olisin kyllä nyt kun hänen jälkeensä puhun käyttänyt vähän kielteisen puheenvuoron niin hallituksen esitykseen kuin valiokunnan ratkaisuunkin liittyen virkailijoiden määrän säätämisen osalta

toimivilla rekistereillä ja tiedon sujuvalla liikkuvuudella esimerkiksi hoiva alan ammattilaiset voivat paremmin keskittyä varsinaiseen työhönsä ihmisten hoitamiseen ja aitoon kohtaamiseen

kyllähän se on menneisyydestä se että ruvetaan lailla osoittamaan kuinka monta henkilöä on oli sitten vakituisessa tai osa aikaisessa työsuhteessa taikka miten tahansa tehtynä tehtävät hoidettu ja suoritettu

kun mennään niin pitkälle että määritellään lain kautta kuinka monta henkilöä tehtävää kulloinkin hoitaa ja millä tavalla ja miten yhteistyössä taikka ei niin kyllä se yksinkertaisuudessaan kaventaa kuntien itsemääräämisoikeutta aivan kuten hallintovaliokunta

nykyiset palveluiden tuottamistavat on voitava kyseenalaistaa ja uusia keinoja on uskallettava ottaa käyttöön

turhasta byrokratiasta on päästävä ja ammattilaisten työpanos on vapautettava heidän osaamistaan ja koulutustaan vastaaviin tehtäviin